ulkoasiainvaliokunnankin mietinnön mukaan tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja tällä hetkellä palvelujärjestelmämme on puutteellinen

jostakin syystä myös oikeuteen menevien tapausten määrä on asiantuntijoiden arvioiden mukaan hyvin alhainen verrattuna todellisuudessa tapahtuvaan väkivallan määrään

arvoisa puhemies

selonteossa viitataan myös cedaw sopimukseen joka on ainutlaatuinen laaja tasa arvon ja syrjintäkiellon periaatteet sisältävä ihmisoikeussopimus

sopimus korostaa tosiasiallisen tasa arvon toteutumista ja edellyttää myös rakenteelliseen syrjintään puuttumista

tämä sopimus olisi pitänyt laajemmin nostaa selonteossa esille

sopimuksen merkitystä olisi syytä pohtia erityisesti siksikin että kulttuurisen moninaisuuden lisääntyessä kasvavan maahanmuuton myötä naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien toteutumiselle on maassamme aivan uudenlaisia haasteita

sdp on täällä vaatinut tuelle tiukkoja ehtoja pankkisektorin osallistumista kriisiin ja pelisääntöjen uusimista

miksei ole toimittu välittömästi

ainutlaatuinen luontomme on tuote jolla ei juuri ole kilpailijoita

matkailuyrittäjät ovat pääosin pk yrittäjiä ja he tekevät rankkaa työtä ja työ on sesonkiluonteista varsinkin itä suomessa ja lapissa

tämä ed

komissio on siis tästä suomelle jo kahteen kertaan huomauttanut mutta suomi on ilmoittanut ettei aio muuttaa tulkintaansa

mielestäni on tarpeetonta vaikeuttaa muutoinkin haastavan alan toimintaa tällaisella hyvin erikoisella lainsäädännöllä

tästä syystä kannatan ed

timo soinin puheenvuoron jälkeen niin olisin voinut kiittää niistä rakentavista kommenteista joita tästä lakiesityksestä ja näistä hallintovaliokunnan tekemistä muutoksista annettiin

tänään keskustelussa olevan ulkomaalaislain käsittely hallintovaliokunnassa on ollut hyvin mielenkiintoinen prosessi ja kuten tämä keskustelu on täällä osoittanut niin myöskin tämä jälkiprosessi sitten mitä perussuomalaiset ovat omalta osaltaan tähän keskusteluun tuoneet on ollut mielenkiintoista kuultavaa

tässä hallituksen alkuperäisessä esityksessä kuten olemme kuulleet tästä direktiivin sisällöstä oli poikettu ja esitys oli väljempi kuin direktiivi edellytti

hallituksen esityksen muuttaminen näin voimakkaasti on harvinaista mutta tässä tapauksessa se oli hyvin tarpeen toimivan ulkomaalaislain luomiseksi

suomeen ei ole tarpeen luoda väljempää turvapaikkakäytäntöä kuin muissa jäsenmaissa etenkään kun direktiivin tarkoitus on nimenomaan harmonisoida eri maiden käytäntöjä

ensinnäkin on tärkeää saattaa direktiivi pakolaisten tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vähimmäisvaatimuksista voimaan

toiseksi hallintovaliokunta halusi säilyttää kansainvälisen suojelun tason ennallaan eikä laajentaa sitä ministeri thorsin esityksen edellyttämällä tavalla eli juuri tämä on se asia minkä ed

valiokunnan esityksen mukaisesti jatkossa huono ihmisoikeustilanne yhdistettynä heikkoon turvallisuustilanteeseen on perusteltu syy suojelun tarjoamiselle mutta silloin tarvitaan nämä molemmat näkökulmat jotta tämä suojelun tarve toteutuu

tämä käytäntö vastaa myös vallitsevaa nykyistä oikeuskäytäntöä

kolmanneksi hallintovaliokunnalle oli tärkeää parantaa tilapäisen oleskeluluvanhaltijan oikeutta tehdä työtä ja tämä onkin mielestäni merkittävä parannus nykytilanteeseen

perheen yhdistäminen ei edelleenkään ole tilapäisen oleskeluluvan kautta mahdollista ja oikeudet sosiaaliturvaan säilyvät myös ennallaan eli ne eivät tämän lain myötä laajene

arvoisa puhemies

valiokunnan kannanotossa vaaditaan hallitusta seuraamaan tarkkaan tilapäisen oleskeluluvan saaneiden määriä ja asemaa maastapoistamisen esteiden päättymistä ja poistamisen tehokkuutta tilapäisten oleskelulupien perusteiden lakatessa sekä kansainvälistä suojelua koskevien säännösten soveltamista

syytä on kaiken kaikkiaan kiinnittää huomiota koko tämän ulkomaalaislain toimivuuteen sekä maahanmuuton yhteiskunnallisiin ja myös sen taloudellisiin vaikutuksiin

ihmetystä herätti se että alkuperäisessä esityksessä taloudelliset vaikutukset oli arvioitu puutteellisesti

saamme nyt nuorten yhteiskuntatakuun täysillä voimaan vanhuspalvelulaki lähtee ensi kesänä liikkeelle veteraanien kuntoutuk seen on lisätty rahaa ja nyt vielä tämä eduskunnan lisäämä raha lastensuojeluun joka on todella tarpeellinen

arvoisa puhemies

kuitenkin hallituksen esityksen mukainen lainsäädäntö olisi todennäköisesti johtanut oleskelupaikanhakijoiden määrän kasvuun ja tästä puolestaan olisivat ollut väistämättömänä seurauksena myös kohonneet kustannukset sekä valtiolle että kunnille

tämä ruuan arvonlisäveron alennus on mielestäni vaikka kokoomuslainen olenkin erittäin tervetullut

nyt olisikin tärkeää saada tämän valiokunnan korjaaman esityksen taloudelliset vaikutukset myöskin arviointiin jotta prosessi saadaan eteenpäin käytännön tasolla kunnissa ja kaiken kaikkiaan meidän on hyvin tärkeätä tietää mitkä nämä kustannukset myös tämän lain osalta todellisuudessa tulevat olemaan

täytyy todella tarkkaan seurata mitkä ne vaikutukset ovat

uskotaan että tämä veronalennus päätyy kaupan katteisiin mutta minä en tähän usko

sen olisi pitänyt sisältyä lakiin koska sehän on aivan selvää että jos pystymme tukemaan ikäihmisten asumista kotona paremmin niin he jaksavat pitempään kotona eivätkä joudu laitoshoitoon

olen pitkäaikainen kaupan alan ammattilainen taustaltani ja tiedän että tämä on kaupparyhmille suomessa imagon kannalta äärettömän tärkeä asia toteuttaa hyvin niin että tämä hyvä periaate siitä että nämä veronalennukset päätyvät kuluttajan hyödyksi todella toteutuu

täällä käytiin kiivasta debattia erityisesti veronkevennyksistä ja kun luin tätä sosialidemokraattien vastalausetta valtiovarainvaliokunnan mietinnön liitteenä niin täällä on tämmöinen lause ja en oikein nyt ymmärrä mitä tällä tarkoitetaan liittyen taas sitten tähän debattiin jota sen jälkeen käytiin

kaiken kaikkiaan meillä on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä selonteko kotouttamislain toimeenpanosta ja tämä keskustelu tulee olemaan myöskin hyvin merkittävä sen osalta miten tämän lain toimeenpano käytännössä toteutuu

muutoin kuluttajat äänestävät kyllä jaloillaan

tätä veronalennusta jos jotain tullaan kovasti varmasti seuraamaan varmasti myös julkisuudessa mutta uskon että myös tähän virallisia seurantaryhmiä tullaan asettamaan

sinällään yritysten rahoitusta helpottavat ratkaisut ovat olleet hyviä mutta niiden lisäksi olisi pitänyt vahvistaa kotimaista kysyntää ja kuntataloutta

toivon siitä jatkossa sitten hyvin rakentavaa keskustelua

esimerkiksi euron käyttöönoton yhteydessä pelättiin samaa että hinnat nousevat mutta silloin tapahtui niin että monet hinnat laskivat ja hyvin pitkäaikaisesti

niillä tuetaan nimenomaan ihmisten ostovoimaa ja sitä että käytetään palveluita ostetaan tuotteita tuetaan kotimaan markkinoita ja kyllä kaiken tuloiset käyttävät näitä palveluita ja käyttävät rahojaan tässä tilanteessa

tämä on hyvä esitys ja tulee aidosti laskemaan elintarvikkeiden hintoja mutta on luonnollisesti tärkeää että tätä seurataan ja tästä keskustellaan

mutta sitähän me emme voi tälläkään esityksellä aikaansaada että ruuan hinta ei enää jatkossa nousisi koska tuottajahinnat ja tuontihinnat muuttuvat mutta se hyöty tästä on että jatkossa ne hinnankorotukset ovat maltillisempia koska kerrannaisvaikutukset alentuneen veron kautta ovat myös pienempiä jatkossa

myöskin nämä erilaiset tulonsiirrot jotka tämä hallitus on tehnyt niin eläkeläisille opiskelijoille pienituloisille lapsiperheille nämä kaikki parantavat ihmisten ostovoimaa ja sitä kautta turvaavat kotimaista kysyntää

meidän on nimenomaan nyt pidettävä kotimaanmarkkinoista huolta koska vientitalous ei vedä ja erityisen tärkeässä asemassa ovat kaikki palvelualat koska nämä tällä hetkellä vielä eivät ole niinkään taantumaan joutuneet ja tästä syystä nämä veronkevennykset ovat erittäin tärkeitä koska suomalaisilla on ostovoima parantunut niin veronkevennysten palkankorotusten kuin alentuneiden korkojen myötä

kuntataloutta myöskin vahvistavat kaikki ne toimenpiteet joilla tuetaan yritysten toimintaa yritysrahoitusta jolla turvataan työpaikkoja koska sitä myötä myöskään kuntien verotulot eivät putoa niin dramaattisesti kun työpaikat turvataan

myöskin seuraavassa lisätalousarviossa on ennakoitu että nimenomaan nämä toimenpiteet kohdistetaan kuntiin ja tämän tietävät hyvinkin opposition edustajat että yhteisöveron jako osuutta tullaan väliaikaisesti muuttamaan ja samoin valtionosuuksia tullaan tarkastelemaan väliaikaisesti mitä tämän eteen tullaan tekemään

kunnat eivät ole joutuneet lomauttamaan samalla lailla ja tässä onkin hyvin tärkeätä myöskin kuntien kantaa vastuuta omasta taloudestaan

esimerkiksi valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan sosiaali ja terveyssektorilla on tehostettavaa arviolta miljardin verran ja sen lisäksi että valtio kohdentaa toimenpiteitä kuntiin myös kunnissa on kannettava vastuuta rakenteellisista uudistuksista

mutta huolia on myös minulla siltä osin että erityisenä huolenaiheena yhteiskunnassamme on tällä hetkellä tietenkin työttömyyden nousu joka puolella suomea mutta erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvu

tässä tilanteessa meillä ei todellakaan ole varaa päästää nuoria tipahtamaan edes väliaikaisesti työelämän ulkopuolelle vaikka ajat ovat vaikeat ja sen takia onkin tärkeää että kouluttamiseen kohdennetaan resursseja että nuoret saadaan pidettyä yhteiskunnassa kiinni jos ei työelämässä niin koulussa

arvoisa puhemies

näillä sanktioilla sellaisenaan ei ole vaikutusta siihen että matkailumäärät venäjältä suomeen ovat vähentyneet vaan syy on se että venäjän taloudella menee huonosti ja ruplan arvo on heikko ja ihmisillä ei yksinkertaisesti ole varaa matkustaa

pulliaisen kritiikin mutta hieman ihmettelen sitä kun ainakin saamieni tilastojen mukaan nimenomaan päivittäistavaroiden eli ruokien kohdalla euron käyttöönoton yhteydessä tätä hinnannousua ei ollut sitä ei juurikaan tapahtunut

tällaisia ovat esimerkiksi oppisopimuskoulutus ja erilaiset työharjoittelut joilla nuorista voidaan pitää kiinni koska kun tämä taantuma vihdoin ja viimein taittuu niin kaikki todellakin tarvitaan työelämään

tämä valtioneuvoston selonteko on melko kattava katsaus mutta yhdyn kyllä näihin aikaisempiin puheenvuoroihin siitä että vanhusten oikeuksista meidän tulee keskustella enemmän ja jatkossa myös niiden tulee sisältyä kattavammin tähän selontekoon

eräiden tuotteiden hinnat jopa laskivat mutta monien muiden hyödykkeiden hinnat euron käyttöönoton yhteydessä kyllä nousivat puhutaan esimerkiksi kahvilapalveluista tai monista muista

eli nuoret täytyy ottaa erityisen huolenpidon kohteeksi

on erittäin hyvä että suomen ihmisoikeustilanne on myös sisällytetty tähän selontekoon sillä myös meillä on merkittäviäkin ihmisoikeuksia loukkaavia ilmiöitä

me emme tietenkään saa jäädä tätä katselemaan ja hyvin paljon teemme sen eteen että suomalaiset yritykset löytävät korvaavia markkinoita ja pystyvät sitä kautta kehittämään omaa yritystoimintaansa

itse haluan nostaa keskusteluun lähinnä lähisuhdeväkivaltaan sekä lapsen oikeuksiin liittyviä ongelmia

elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja heikki juutinen sanoi että hän jopa näkee tämän kriisin mahdollisuutena suomalaiselle teollisuudelle että ei niin keskittyneesti katsota ehkä vain niihin lähellä oleviin markkinoihin vaan rohkeammin haetaan niitä mahdollisuuksia muualta

kannatan näitä ministerin esittämiä ajatuksia siitä miten tätä alkolukon käyttöä tulisi edelleen edistää niin että tavoitteena on se että kaikissa uusissa autoissa jatkossa olisi tämä vakiovarusteena

mutta siihen tarvitaan tietenkin uusia palveluja autetaan yrityksiä löytämään uusia markkinoita ja kuten edustaja pekkarinen sanoi näitä rahoitusvaihtoehtoja niitä tarvitaan muillakin markkinoilla kuin venäjällä eli joustavampaa rahoitusta erikokoisille yrityksille erilaisiin vaiheisiin siinä kansainvälistymisen tiellä

verovaroin ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää kannattamatonta yksityistä toimintaa ja ed

ja erityisesti pidän tätä tärkeänä nuorten osalta koska meidän täytyy kaikin keinoin pystyä parantamaan näiden nuorten liikenneturvallisuutta ja edelleen lisäämään erityisesti semmoista asennekasvatusta että todellakaan ne alkoholi ja autoilu eivät kuulu yhteen

on varmasti hyvä että sata komitea tarkastelee vielä kerran tilannetta tässä vaikeassa taloustilanteessa ennen kuin julkistaa tämän raporttinsa jotta työ tulee huolellisesti tehdyksi tähän oikeaan tilanteeseen nähden ja on tarpeetonta että oppositio pelottelee tällä asialla

viitamieskin sanoi että hän kannattaa julkista terveydenhuoltoa ja pitää sitä erittäin hyvänä

finnverahan tekee näissä venäjä hankkeissa työtä ja on niissä mukana mutta edelleen näissä on toki kehitettävää ja täytyy katsoa minkälaisia mahdollisuuksia meillä on auttaa yrityksiä jotka haluavat siellä kauppaa tehdä

julkisen terveydenhuollon ylläpitäminen edellyttää kyllä jotain muuta kuin rahan vaatimista nimenomaan tappiolliselle yksityiselle säätiölle varsinkin kun tällä rahalla ei ole pystytty toimintaa turvaamaan

meillä on toimiva terveyskeskus hanke ja terveydenhuoltolaki on tällä hetkellä ollut lausuntokierroksella

nyt on tärkeätä katsoa eteenpäin ja pitää huoli että tämä osaaminen säilyy ja hoito turvataan sitten julkisessa terveydenhuollossa

näillä nimenomaan pyritään siihen että näitä palveluita parannetaan ja raja aitoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä saadaan poistettua ja hallinnointia kevennettyä

asiantuntijoita tulee kuulla aivan kuten asko seljavaara puhui asiantuntijoiden kuulemisesta tässä vaikeassa tilanteessa nyt ja tällä hän viittasi nimenomaan reumasairauksien asiantuntijoihin joiden mukaan erikoisosaamista vaativa hoito tulee keskittää yliopistollisiin sairaaloihin

erityisen huolissani olen itä ja pohjois suomen tilanteesta joissa turvakotipaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin muualla väkilukuun suhteutettuna

arvoisa rouva puhemies

mutta kysyisinkin ministeriltä miten tämä laki on otettu kunnissa vastaan ja miten tässä päästään eteenpäin

he pysyvät markkinoilla he nytkin aikovat pysyä markkinoilla

ja kun jonakin päivänä tämä kriisi on ohi on aivan varmaa että tämäntyyppiset yritykset saavat suurta arvostusta venäläisten taholta he eivät pakene vaikeuksien tullessa

mutta mielestäni kyllä kun tätä lakia tutkii tarkkaan tämä sisältää aivan erinomaisia tavoitteita nimenomaan terveydenhuollon sisällön kehittämiseksi ja sehän tämän lain tarkoitus on

olen kyllä erittäin tyytyväinen siitä että päinvastoin kuin ed

arvoisa puhemies

se parantaa asiakaslähtöisyyttä potilasturvallisuutta laatua vahvistaa perusterveydenhuoltoa eri toimijoiden välistä yhteistyötä joka on erittäin tärkeää jolla myös saavutetaan sitten kustannustehokkuutta

häneltä ei ole happi loppunut ja hän toimii

suomessa oikeudet toteutuvat suhteellisen hyvin vaikka meilläkin on joitakin vakavia epäkohtia joista yk on meitä muistuttanut

tämähän kertoo siitä että sillä viisumilla tullaan monta kertaa rajan yli

mutta ongelma on juuri se että venäläisillä matkailijoilla tai yrittäjillä keitä sieltä rajan yli tuleekaan ei välttämättä ole niin paljon rahaa käytössä ja palveluja käytetään vähemmän

tästä syystä hiukan oudoksun sitä että oppositiosta lähestytään tätä niin ongelmakeskeisesti koska tarkoitus on nimenomaan nyt tehdä tämä sisältölaki ja tämä järjestämislaki on tulossa sitten myöhemmässä vaiheessa kuten ministeri risikko täällä jo avauspuheenvuorossaan sanoi

suomi on koko ajan panostanut siihen että rajanylityspaikkoja kehitetään tälläkin kaudella sitä on tehty ja myöskin on modernisoitu näitä tapoja jopa venäjällä lisätty niitä pisteitä mistä viisumeita saa

on tärkeää että sosiaali ja terveysministeriö on puuttunut tähän asiaan perustamalla kuritusväkivallan käyttöä selvittävän työryhmän